minua harmittaa henkilökohtaisesti se että kun kuulee käyttäjiä sairaita syrjässä asuvia paljon taksia käyttäviä tai niitä jotka joutuvat käyttämään elämäntilanteensa vuoksi niin jotenkin on tullut sellainen tunne nyt että tässä ei ehkä tarpeeksi ole voitu pohtia sitä mitä tämä käytännössä tarkoittaa

sitä tarvitaan myös euroopan unionissa koska näyttää siltä että sieltä tulee juuri tätäkin kautta lisää hallinnointia

eli kieltämällä kaikki kyseiset aineet ottamalla käyttöön lupajärjestelmän tai ottamalla käyttöön tiettyjen aineiden osalta rekisteröintijärjestelmän ja muiden asetuksessa tarkoitettujen aineiden osalta joko lupajärjestelmän tai kieltämällä ne kokonaan

mutta toisaalta kalastus on hyvin tärkeä elinkeino ja tässä hallituksen esityksessä on myös sinänsä alakuloisia alavireisiä tilastoja siitä kuinka ammattikalastajien määrä suomessa on vähentynyt viime vuosien aikana ja suunta näyttää olevan vain alaspäin

suomessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön maksullinen lupajärjestelmä

lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan

eli niin kuin edustaja rundgren otti esille tämä on varmaan hyvin mielenkiintoinen ja keskusteleva käsittely sitten kun me tämän tuonne maa ja metsätalousvaliokuntaan saamme

emu maissa käy moni olisi poliisihallitus ja sen alaiset yksiköt valvovat lähtöaineasetuksen ja ehdotetun lain noudattamista ja tulli osaltaan valvoo aineiden yksityistä tuontia euroopan unionin ulkopuolelta

turvallisuus ja kemikaaliviraston tehtävänä on valvoa että kyseisiä aineita sisältävien kemikaalien pakkausmerkinnöissä on asetuksessa tarkoitettu merkintä

selvityksen mukaan nämä tehtävät pystytään ainakin alkuvaiheessa hoitamaan poliisin lupahallinnon nykyisten resurssien puitteissa sillä on arvioitu että näitten lupajärjestelmän mukaisten hakujen määrä olisi kuitenkin sen verran vähäinen

ojala niemelälle haluaisin todeta sen että tämä ei ole sama esitys kuin viime vuonna annettu

eli minä toistan tämän saman kysymyksen mitä täällä ovat edustaja viljanen ja korhonen todenneet

yritysten näkökulmasta merkittävin vaikutus on lähtöaineita myyvän henkilöstön koulutustarve johon valiokunta on kiinnittänyt huomiota

elikkä henkilöstön tulisi osata pyytää yksityishenkilöiltä luvan esittämistä ennen myyntitapahtumaa ja henkilöstön tulisi osata tunnistaa epäilyttävät liiketoimet ja merkittävät aineiden katoa miset ja ilmoittaa niistä

mutta olennaista varmaan on se mitä korhonen otti esille

että tätä ei pilkota eikä myydä ulkomaille

nykyisin on voimassa useita rajoituksia joilla tiettyjen kemikaalien myynti on rajattu vain ammattikäyttöön joten asetuksen velvoite ei tältä osin ole uusi mutta valiokunta on katsonut että koulutusta ja tiedottamista tarvitaan

valiokunta esittää ensimmäiseen lakiehdotukseen muutoksen että nimenomaan näitä merkintöjä pakkauksissa tulee olla suomeksi ja ruotsiksi

muutoin lakiehdotukset esitetään hyväksyttäväksi muuttamattomana

kyllä kun siellä on se pieni piparkakku sen isomman alueen keskellä eikä muodostu tämmöisiä harakanvarpaita niin kuin kuvasin esimerkkinä meillä muhoksella niin se on aivan erilainen

kun puhutaan kuntayhtymistä ja taas siitä että niitten laskut yllättävät kunnat on menty ranskaan asti mutta tulen lähemmäs elikkä ruotsiin norjaan

siellä ei tule kuntayhtymistä niitä yllättäviä isoja erikoissairaanhoidon laskuja koska siellä erikoissairaanhoito on järjestetty eri tavalla

jos tässä kuntaliitoksilla sitten en saanut myöskään vastausta siihen miten elinkeinoelämä piristyy ehkä haetaan tilaaja ja tuottajamallin tehostamista mutta tällä hetkellä tilaaja tuottaja malli olen kuvannut sitä on pilaaja puottajamalli tällaisenaan

arvoisa puhemies

uuden lain tarkoituksena on säännellä paitsi henkilöiden myös yritysten luotettavuuden arviointia näiden taustoja nimenomaan viranomaistoimin selvittämällä

uudistuksen tavoitteena on tehostaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistamalla yleistä turvallisuutta edistämällä yritysturvallisuutta ja kehittämällä tietoturvallisuutta valtionhallinnossa

tavoitteena on myös lähentää suomen lainsäädäntöä vastaamaan kansainvälisesti noudatettavaa käytäntöä tehostaa ja yhtenäistää selvitysmenettelyä eri viranomaisissa sekä tehdä se avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi

valiokunnan kannanotoissa ja hallituksen esityksessä todetaan että henkilöturvallisuusselvitys olisi mahdollista laatia kuten nykyisinkin vain selvityksen kohteen suostumuksella mutta uudistuksella parannettaisiin selvityksen kohteen tiedonsaantimahdollisuuksia sekä laajennettaisiin mahdollisuuksia haastatella turvallisuusselvityksen kohdetta

ja edelleenkin kuten aiemmassa ja voimassa olevassa laissa selvitys voidaan tehdä suppeana perusmuotoisena tai laajana

nämä uudistukset yhdessä turvallisuusselvityksen ja sen perusteella annettavan todistuksen voimassaoloajasta ehdotettujen säännösten kanssa tehostaisivat menettelyä

uusi laki sisältäisi säännökset myös yritysturvallisuusselvityksistä joiden avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja tietoturvallisuuden tasoa yrityksessä ja yrityksen sitoumustenhoitokykyä

tämän toteuttamiseksi esitetään erityisen oikeusministeriön yhteydessä toimivan arviointikriteerilautakunnan perustamista

tämän lautakunnan tehtävänä olisi turvallisuusselvityksiä laativien viranomaisten tueksi esittää yleisiä tulkintasuosituksia lain soveltamisessa huomioon otettavista seikoista

siirtymäsäännökset huomioon otettuina uudistus olisi täysimääräisesti voimassa kahden vuoden kuluttua lain

öö

tämä ei nyt jeman kymmenessä hieman yli kymmenessä vuodessa laki on osoittautunut vanhentuneeksi nykyisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin nähden ottaen huomioon esimerkiksi maamme kansainväliset velvoitteet

ja yritysturvallisuusselvityksistä valiokunta pitää perusteltuna että lähennetään alan lainsäädäntöä vastaamaan kansainvälisiä käytäntöjä

asiantuntijakuulemisissa tuli esille että sitä ei pitäisi perustaa mutta valiokunta puoltaa arviointilautakuntaa koskevan sääntelyn hyväksymistä hallituksen esittämässä muodossa koska valiokunta tähdentää että perustettava arviointikriteerilautakunta on viranomainen ja sen työhön osallistuvaa sitoo muun muassa julkisuuslaissa säädetty salassapito ja vaitiolovelvollisuus

samoiten poliisin tietojärjestelmän käytöstä valiokunta kävi perusteellisen keskustelun koskien nimenomaan epäiltyjen tietojärjestelmää ja on saamansa selvityksen perusteella todennut että tätä voidaan käyttää juuri siitä syystä että käyttö ei ole automaattinen vaan lähinnä manuaalinen ja sitten myöskin että poliisihallitus osaltaan huolehtii sitten tästä rekisterin valvonnasta ja asianmukaisesta käytöstä

elikkä valiokunta esittää valiokunnan muutosehdotukset ja valiokunnan lausumaehdotuksen ja sitten myöskin muuttamattomat lakiehdotukset

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietinnön mukaan sitä lakiehdotus on yksimielinen

te olette esittänyt että täydennys poliisijärjestelmään voitaisiin ottaa käyttöön niin että hyödynnetään puolustusvoimien reserviä ja haluatte tällä tavalla tarjota sitten omalta sektoriltanne tukea sisäisen turvallisuuden parantamiseksi tai turvaamiseksi

se on ihan päivänselvä asia eikä meidän varmasti sille juupaseipäs linjalle kannata lähteä enkä toivokaan koska arvostan edustaja erkki virtasta kokemuksen ja asiaosaamisen vuoksi

niitäkin on annettu ja ne ovat toisille ehkä isommalla painoarvolla tai sitten käydään eri vaihtoehdoista kauppaa eri tavalla mutta meillä on varmasti syymme olla oppositiossa tai hallituksessa

kannatan tätä edustaja mölsän tekemää hylkäysesitystä ja kiinnitän huomiota siihen että täällä on lausuntovaliokunnan elikkä maa ja metsätalousvaliokunnan esittämä hylkäys ja sitten myöskin ympäristövaliokunnan perussuomalaisten valiokuntajäsenten esittämä hylkäysesitys

meillä on todella monta ympäristöä luontoa koskevaa säädöstä ja ne ovat toimineet aivan hyvin

muutokset koskevat yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista ja muutamia teknisluonteisia muutoksia

siirtymäajan jälkeen järjestyksenvalvojatoiminnasta tulee elinkeinotoimintana luvanvaraista eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ja turvasuojaustoiminta tulee eräiltä osin elinkeinona luvanvaraiseksi

vartioimisliiketoiminta säilyy luvanvaraisena elinkeinona ja kaikkia näitä koskee jatkossa yksi yhteinen turvallisuusalan elinkeinolupa

ei tämän kansallinen käyttöönotto perustu luonnonsuojelulakiin vaan tämä on ihan erillinen eu säädös ja nyt minun mielestäni tässäkin laissa monessa muussakin ollaan haettu jopa teennäisesti näitä natura kytköksiä

nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on tavoitteena yksinkertaistaa joustavoittaa ja selkeyttää vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä säännöksiä

tämä perusta miten tämä on kansallisesti implementoitu on mielestäni toteutettu direktiivin vastaisesti jo alun alkaen eli suhteellisen suojelun tason määritteleminen ja uhanalaisten kohteitten määritteleminen on tehty kiireellä

vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä lupamenettelyjä ehdotetaan kevennettäviksi hyväksymisviranomaisen suhteen

elikkä silloin jäi kesken ja myöskin osittain tekemättä luontoarvojen luokittelu ja luettelointi ja suhteellisuusvertailujen tekeminen ja tämä toiminta nyt vain kertautuu näissä uusissa säädöksissä ja tämä on kyllä maanomistajien kannalta aivan kestämätön ratkaisu

valiokunnan käsityksen mukaan tämä tehostaa ja joustavoittaa viranomaisten toimintaa ja eri poliisilaitosten kuormitusta voidaan tasata nykyistä paremmin

hakemuksen jättäminen on tällä hetkellä tehtävä henkilökohtaisesti mutta jatkossa voidaan laittaa vireille sähköisesti tämä hakemus ja tällä pyritään myös samalla tavalla joustavoittamaan nopeuttamaan ja tehostamaan tätä prosessia

tämäkin laki tuo ihan välttämättä uusia vaikutuksia lisää byrokratiaa ja vaikka entinenkin tulkitaan väärin siitä huolimatta että se on siirtämättä suomen lakiin niin tässä tulee taas sitä uutta byrokratiaa jolla on varmasti sitten kustannuksia suomen elinkeinoelämän ja lähinnä tietysti nyt maa ja metsätalousvaliokunnan kannalta

no mitä tulee ympäristövaliokunnan eriävään mielipiteeseen niin minä haluaisin kiinnittää huomiota juuri siihen että natura alueiden läheisyydessä tulee edelleenkin kyetä harjoittamaan normaaleja yritys ja vapaa ajan toimintoja

kuitenkin nähdään tärkeänä että hakija voidaan edelleen velvoittaa saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti jos se on hallituksen esityksen perusteluissa mainituista erityisistä syistä tarpeen

nyt tiedetään jo että tämmöisiä rantautumispaikkoja saaristossa on vähennetty eikä se ole johtanut mitenkään sen luonnonsuojelullisen tilan paranemiseen päinvastoin miltei huononemiseen koska siellä rannoilla ei ole asukkaita ja sinne on sitten kertynyt roskaa muun muassa

eli vartija voi ehdotetun muutoksen mukaan hoitaa tehtäväänsä vartioimisalueen ulkopuolella myös silloin kun on kyse vartioimisalueella suoritettavaa tehtävää tukevasta tai siihen muutoin liittyvästä vartioimistehtävästä

tai sitten jos lähdetään vielä katsomaan näitä perusteita niin direktiivi antaa myöskin mahdollisuuden siihen että korvaavia ja vastaavia alueita voidaan hakea sieltä mistä niille esimerkiksi ei olisi elinkeinotoiminnolle niin paljon haittaa

tästä esimerkkinä on nähty elinkeinoluvan haltijan palveluksessa hälytyskeskuspäivystystä suorittavan vartijan tehtävä jolloin vartija ei välttämättä ole vartioimisalueella vaan välittää tiedon kohteen murtohälytyksestä tänne vartioimisalueen vartijalle

ehdotetun muutoksen mukaisilla tehtävillä on kytkentä vartioimisalueeseen mitä valiokunta pitää välttämättömänä sen varmistamiseksi ettei uusi muotoilu johda tarpeettoman laajaan soveltamiseen

minun esitykseni on silloin se että haetaan korvaavia maita niin että se natura alue on kauempana kaivostoiminta alueesta jos vastaava alue suomessa löytyy

minusta oli syksyllä sangen kummallista kuulla pääministerin suusta että kuntauudistuksen jälkeen kuntapäättäjän ei ehkä tarvitse miettiä kyläkoulun lakkauttamista että saadaan jonkun kuntalaisen kalliit tehohoidot maksettua

poliisihallitus voi lisäksi antaa laissa ja asetuksissa säädettyä tarkempia määräyksiä laissa määrätyistä koulutusten opetussuunnitelmista opetussisällöistä ja tuntijakaumista

metsää älköön autioksi hävitettäkö